rakennusalalla neljännesvuosi ilmoitusten säätäminen pakollisiksi kysymys joka tässä ohjelmassa on mainittu on tällä hetkellä verohallinnossa työn alla

tämän esityksen osalta yksi olennainen kysymys on se onko ylipäätänsä riittävästi määrärahoja palkkatuettuihin työpaikkoihin

tällä hetkellä yritysten osaltahan tilanne on se että määrärahoja niihin paikkoihin joita yrityksiin avautuu palkkatuettuun työhön on kyllä löytynyt mutta yrityksillä ei ole ollut mahdollista työllistää ihmisiä siinä määrin kuin aikaisemminkin ja sen takia myös yhdistysten osalta riittävät määrärahat on yksi tekijä joka mahdollistaa sen että näitä palkkatuettuja työpaikkoja ylipäätänsä on

paperi on olemassa ja se on lausuntokierroksella joten tässä asiassa toivottavasti vielä ehditään saada toimenpiteitä aikaiseksi

samoin lähetettyjen työntekijöiden verovastuun osalta selvitykset valtiovarainministeriössä ovat käynnissä ja toivottavasti myös sieltä saadaan tuloksia aikaiseksi

sen sijaan vaikuttaa siltä että verovastuukysymykset kokonaisuudessaan ovat sellaisia joissa vaaditaan varmasti vielä hyvää pohjatyötä siihen että meidän säädöksemme verovastuiden osalta olisivat nykyistä selkeämmät ja yhteneväisemmät

täällä on keskustelussa tuotu esiin se että kahden viikon kuluessa tulee tehdä tämä työllistymissuunnitelma

siitä olen itse samaa mieltä että se on hyvä asia koska työnhaun ja sen pohdinnan kannalta millä tavalla mistä ja millä edellytyksillä ja osaamisella minkälaiselta työmarkkinalta työtön työnhakija hakee työtä se on järkevä tehdä työttömyyden varhaisessa vaiheessa

jossain määrin kysymys on varmasti myös siitä millä tavalla pystytään sopimaan unionin maiden välillä tietojen vaihdosta esimerkiksi veroviranomaisten välillä ja sitten toisaalta suomen verosopimuksesta

verovastuukysymykset ovat varmasti sellainen isompi kokonaisuus joka täytyy saada työn alle jotta siellä saadaan nykyistä parempia tuloksia aikaiseksi

siinä mielessä uskon että tämä on esitys joka tulee jonkin verran parantamaan sitä palvelua jota työ ja elinkeinotoimistosta saa

tässähän on pyritty jossain määrin vaikuttamaan siihen että hallinnolliset kustannuksemme eivät olisi niin suuria kun on tehty se ratkaisu että puhutaan työllistymissuunnitelmasta ja määritellään se laissa eikä enää ole niin monia erilaisia suunnitelmia kuin aikaisemmin

valtuutettu urakoitsijajärjestelmä rakennusalalle eli tämmöinen alan oma sertifikaatti jonka rakentamisessa myös ympäristöministeriö on mukana on ilmeisesti etenemässä aika hyvin

työ ja elinkeinotoimistojen työn organisoinnin kannalta yksi tekijä on se että meillä on hyvin yksityiskohtaista lainsäädäntöä hyvin paljon tällä alueella ja siksi on varmasti hyvä jos jossain kohtaa niin kuin tässä esityksessä myös pystytään hieman yksinkertaistamaan lainsäädäntöä

kysymys on silloin tietenkin yritysten vapaaehtoisesta toiminnasta mutta sillä voi olla oma merkityksensä siinä miten rakennusalaa saadaan kuriin

tässä salissa läsnäolijat varmasti tietävät sen että ensi vuoden talousarvioon joka nyt on täällä käsittelyssä on lisätty määrärahoja sekä poliisille että tuomioistuimille jotta talousrikoksia saataisiin käsiteltyä riittävän nopeasti ja tehokkaasti

tämä on tietenkin tärkeää sen takia että siten voidaan saada veroja kerättyä paremmin kuin muuten saataisiin ja sitten tietenkin kiinnijäämisriskin täytyy olla jonkinlainen jotta sillä olisi se normaali pelotevaikutus joka lainsäädännöllä hyvinkin saattaa olla

luulen että tämä on aika järkevä esitys koska eihän meillä yksi yksittäinen kunta ole työssäkäyntialue ja monet ihmiset joka tapauksessa käyvät töissä kuntarajojen yli niin että tämä esitys on varmasti sillä tavalla järkevämpi kuin se tilanne jossa olemme olleet aikaisemmin

esitutkintalain pakkokeinolain ja poliisilain kokonaisuudistus ovat käsittääkseni tulossa eduskunnan käsittelyyn tänä syksynä joten niiltä osin ollaan myös etenemässä ja ulosottotoimen erikoisperintään on myös lisätty määrärahoja talousarvioneuvotteluissa elokuussa joten erikoisperintää ja sitä kautta sitä rahallista tulosta mitä voidaan saada meidän kaikkien veronmaksajien kannalta kokoon erikoisperinnän kautta pystytään varmasti kasvattamaan ensi vuoden aikana koska tätä määrärahaa erikoisperintään on saatu lisättyä

ensi vuoden talousarviossa lopulta pitkäkestoisimmat kysymykset koskevat ilmastotalkoita sitä pystymmekö vastaamaan siihen haasteeseen jota ilmastonmuutoksen torjuminen tarkoittaa

mustajärven lyhyehkössä mutta toki painavassa pluslistassa eli se että tämä unohduksesta johtuva korvauksen menetyksen ajanjakso lyhenee

suomalainen yhteiskunta tarvitsee rohkeaa muutosta jossa olemme energian suhteen omavaraisempia jossa olemme vähemmän öljyriippuvaisia jossa perheidemme arki ja teollisuutemme ovat vähemmän riippuvaisia energiasta

tilaajavastuutietojen saaminen julkiseen rekisteriin

tässä sosiaali ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat aloittaneet valmistelun joten muun muassa se asia myös on tällä hetkellä työn alla

energiatehokas suomi on sellainen suomi joka pystyy myös elämään tulevina vuosikymmeninä kun öljyn hinta todennäköisesti tulee nousemaan vielä nykyisestä ja kun osa kilpailukykyämme ehdottomasti on se että olemme energiatehokkaampia kuin muut

siinä vaiheessa kun päästään tämän illan asialistassa eteenpäin sanon ehkä muutaman sanan tilaajavastuulain uudistamistarpeista

tässä yhteydessähän tänä iltana täällä on lähetekeskustelussa nimenomaan tilaajavastuun sanktioiden tarkastaminen ja saaminen indeksiin jotta siltä osalta se lainsäädäntö ei jäisi jälkeen

talousarvio antaa näitä mahdollisuuksia tehdä muutoksia siirtyä kohti vähähiilisempää suomea

ehkä yksi näkökulma tähän on se että monissa näissä toimenpiteissä joita tehdään tai joita jatkossa tarvitaan jotta harmaan talouden torjunta olisi nykyistä tiukempaa jotta se onnistuisi nykyistä paremmin aika monissa hankkeissa on kysymys myös siitä millä tavalla tiedot liikkuvat eri viranomaisten välillä ja ehkä yritysten osalta kysymys on siitä että sähköisessä muodossa tietojen toimittaminen tulee olemaan tulevina vuosina huomattavasti helpompaa kuin tietojen toimittaminen on nyt

rivitalot ja kerrostalot saavat avustusta energiatehokkuusinvestointeihin jotka myös pitkällä aikavälillä vähentävät näiden taloyhtiöiden kustannuksia

on kuitenkin myönteistä että tämä tuen muoto on nyt avattu ja tiedän ainakin omasta kotikaupungistani helsingistä että helsingissä on paljon poliittista tahtoa lisätä joukkoliikenteen määrärahoja parantaa joukkoliikenteen tasoa

eli uskon että monissa asioissa voimme tulevaisuudessa käyttää nyt olemassa olevia valvontaresursseja joita käytetään hyvinkin käsipelillä tehtävään manuaaliseen työhön niin että saamme valvontaresurssit käytettyä tehokkaaseen valvontaan kun sähköisten asiakirjojen käyttö ja niiden liikkuminen viranomaisten välillä helpottuu ja myös asioita ja lainsäädäntöä noudattaville yrityksille ei koidu liikaa hallinnollista taakkaa asiakirjojen toimittamisesta kun ne ovat sähköisessä muodossa

uskon että tällä valtion tuella joka nyt ensimmäistä kertaa tulee kaupunkimme joukkoliikenteeseen voidaan saada aikaiseksi kokonaisuus jossa joukkoliikenteen käyttö lisääntyy

tällä voimme saada sellaista tehokkuutta jossa sitten myös olemassa olevilla valvontaresursseilla saadaan aikaiseksi huomattavasti enemmän kuin saadaan aikaiseksi nyt

sehän tässä keskustelussa on tietenkin ollut hyvä huomata että tässä salissa hyvin laajasti harmaan talouden torjuntaa pidetään tärkeänä asiana

se on tärkeää työntekijöiden oikeuksien toteutumisen kannalta olivat kysymyksessä sitten suomessa syntyneet työntekijät tai muualta tänne tulleet työntekijät

ja sitten harmaan talouden torjunta on hirveän tärkeää yritysten välisen reilun kilpailun kannalta koska aina silloin jos meillä on yrityksiä jotka laistavat velvoitteistaan toimivat lainvastaisesti se on ongelma niille yrityksille jotka hoitavat velvoitteensa hyvin

nämä vaikeudet ovat nyt täydessä käynnissä ja ne ovat skaalaltaan epäilemättä arvioidun haarukan huonommassa päässä

arvoisa herra puhemies

toivon todellakin että edustaja oinonen on näkemyksineen yksin perussuomalaisten ryhmässä

eihän isänmaan luontoarvojen suojelu ole meiltä suomalaisilta pois vaan sitä tehdään meitä kaikkia varten

eli jo meidän yrityselämämmekin kannalta tämä on hyvin tärkeää ja eduskunnassahan asian tärkeys on näkynyt esimerkiksi siinä millä tavalla tarkastusvaliokunta on tätä ongelmaa käsitellyt ja minkä painoarvon sille laittanut

eurooppalaisten valtiovarainministerien on hyvä käydä kohta kohdalta läpi se mitä yhdysvalloissa on tapahtunut ja myös käydä aktiivista keskustelua siitä mitkä ovat niitä seikkoja ja niitä kohtia joita kansainvälisessä ja hyvin keskinäisriippuvassa talousjärjestelmässä olisi syytä säätelyllä ehkä myös transatlanttisella yhteisellä säätelyllä kiristää

nämä alueet ovat meille tärkeitä henkisesti hyvinvoinnin ja terveyden kannalta ja luonnonsuojelualueilla myös tehdään sellaista taloudellista toimintaa josta syntyy meille työpaikkoja ja voittoja

kauheaa ympäristönsuojelun ja luonnonsuojelun halveksuntaa edustaja oinonen

koska jo hallitusneuvottelujen aikana ajateltiin että tämän hallituksen aikana on todennäköistä että suhdannekäänne on käsissämme myös budjetti heijastelee näitä arvioita

esimerkiksi investoinnit liikennehankkeisiin ennen kaikkea merkittäviin ratahankkeisiin tulevat nyt suhdannepoliittisesti hyvin oikea aikaisesti

myös energiatehokkuusinvestoinnit ja investoinnit lämmitysjärjestelmien muuttamiseen tarkoittavat osaltaan sitä että rakennusala jonka työllisyyskehitys on nyt kääntymässä heikompaan suuntaan tulee osittain kompensoitua näiden toimien vaikutuksesta

uskon että ensi vuoden aikana tullaan ottamaan monta tärkeää askelta kohti vähähiilistä suomea

arvoisa puhemies

vehkaperä totesi että jotkut näkevät sen mörkönä ja hän luonnehtikin sitä osuvasti pohjoisen öljyksi

öljyhän on asia josta me tässä pyrimme eroon ja turpeen ongelmat liittyvät sen muiden ympäristöongelmien lisäksi myös siihen että sen kasvihuonekaasupäästöt ovat hyvinkin suuret

ministeri anttilalta olisin kysynyt hänen mielipidettään sellaisesta näkemyksestä että eikö suomen kannattaisi nimenomaan eun piirissä ajaa liikenteen biopolttoaineille mahdollisimman tiukkaa päästövähennystavoitetta sellaista tavoitetta joka sulkisi pois osaltaan sellaiset kyseenalaiset polttoaineet kuten palmuöljyn jotka itse asiassa eivät tuota kovinkaan paljon päästövähennyksiä

se on totta että tässä työttömyystilanteessa missä nyt olemme työ ja elinkeinotoimistoissa tehdään töitä hyvin kuormittuneessa tilanteessa

toisaalta kun erilaisia suunnitelmia ihmisille tähänkin mennessä on laadittu niin varsinaisestihan se ei vaadi lisää rahaa että laitetaan joku määräaika koska suunnitelmat pitää tehdä

kun tämä olisi suljettu pois niin sitten voisimme kotimaassa rauhassa itse miettiä miten paljon käytämme turvetta ja korvaisimme syntyneet päästöt sitten muilla päästövähennyksillä mutta luopuisimme tästä turhasta eu taistelusta

ministeri holmlundin aikanahan poliisin tätä toimintaa jossa katsotaan työehtojen perään on laajennettu mutta se ei ole nykyään enää erillisenä projektina vaan osana normaalia toimintaa

tällä nopealla toiminnalla voidaan päästä tietenkin siihen että osa ihmisistä työllistyy nopeammin kuin he olisivat työllistyneet aikaisemmin

työ ja elinkeinotoimistoihin on myös tälle vuodelle lisätty henkilöresursseja joten työvoimaa siellä on jonkin verran enemmän kuin viime vuonna

eli myös tässä asiassa toimintaa on vahvistettu ei heikennetty

esitys sisältää myös tiettyjen prosessien yksinkertaistamisia ja panostusta sähköiseen palveluun joten voidaan ajatella että näidenkin asioiden avulla tämä kahden viikon tavoite voi toteutua

järjestöjen sataprosenttisesta tuesta joka siis tässä jää jäljelle toisin kuin ilmeisesti ruotsissa niillä järjestöillä jotka eivät harjoita elinkeinotoimintaa ottaisin vielä lyhyesti esiin minuutti on jotakuinkin kulunut että sataprosenttisen tuen tapauksethan ovat olleet toisaalta ihmisille itselleen hyvin raskaita koska ne ovat olleet puolipäiväisiä työsuhteita joista saa hyvin vähän rahaa ja joissa ihmiset ovat käytännössä tehneet töitä sillä tavalla että heidän täytyy hakea merkittäväkin summa lisää toimeentuloonsa toimeentulotuen muodossa joten ehkä näiden ihmisten itsensä kannalta sellainen toimintatapa jossa puhutaan kokoaikaisista työsuhteista palkkatuen osalta olisi joka tapauksessa parempi kuin nämä puolipäiväiset sataprosenttisesti tuetut työsuhteet

hän ehdotti että soiden suojeluohjelmaa ei tällä hetkellä toteutettaisi että se keskeytettäisiin ja olen tästä asiasta eri mieltä ja minullakin on oikeus tämä mielipiteeni sanoa

edustaja oinoselle

kivihiilellä on isoja vaikutuksia kun sitä louhitaan itse asiassa isoja vaikutuksia myös ihmisiin

vihreille kivihiilen käytön vähentäminen on yksi tärkeistä energiapoliittisista tavoitteista ja voimme olla tyytyväisiä että tällä hallituskaudella kivihiiltä on käytetty vähemmän kuin edellisellä hallituskaudella

eli tässä asiassa on menty eteenpäin

arvoisa puhemies

työllisyystilanteesta

työttömyys on kääntynyt laskuun

menneen taantuman aikana varmasti se tärkein saavutus hallituksen elvyttävällä politiikalla ja työllisyystoimiin satsaavalla politiikalla on ollut se että olemme välttäneet massatyöttömyyden

nuorisotyöttömyydestä

nuorille on tarjottu ammatillista koulutusta ammattistarttia työpajapaikkoja nuorten neuvojia on lisätty työ ja elinkeinotoimistoissa on lisätty rahaa nuorten palkkaamiseen sekä kuntiin järjestösektorille että yksityisiin yrityksiin

arvoisa puhemies

minä olen tehnyt tässä talossa töitä viimeisten vuosien aikana suomalaisen sosiaaliturvan parantamiseksi

uskon itse vahvasti siihen että nuorisotyöttömyys tulee alenemaan aika reipasta tahtia tämän syksyn aikana ja myös ensi vuonna sekä siksi että työmarkkinat vetävät että sen tähden että tähän puoleen on satsattu rahaa

näiden viime vuosien aikana on korotettu pienintä työttömyyspäivärahaa opiskelijoiden opintotukea takuueläke on luotu on korotettu pienintä sairauspäivärahaa pienintä äitiyspäivärahaa isyyspäivärahaa ja vanhempainpäivärahaa kotihoidon tukea on korotettu ja toimeentulotukeen on tehty tasokorotus

sitten niitä asioita joissa meillä on kyllä mielestäni paljon haasteita ja joiden ratkaiseminen ei myöskään ole aivan helppoa

olen ollut tekemässä töitä näiden kaikkien etuuksien eteen

keskusteluissa voidaan tietenkin käydä läpi sitä minkälaisia virhearviointeja meillä on tehty koulutuspolitiikassa onko koulutettu joillekin aloille liikaa

mutta emme voi asettaa näitä vastakkain ikään kuin pystyisimme tekemään suomalaisen köyhyyden eteen töitä enemmän siksi että tuhoaisimme suomalaisten soiden viimeiset luontoarvot

epäilemättä on mutta tavalla tai toisella niiden ihmisten jotka ovat hankkineet itselle koulutuksen täytyisi löytää itselleen työtä tekemistä ja elämänura

ei ole näin enkä suostu sellaiseen ajatteluun että olisi suomalaisten köyhien etu että tuhoaisimme viimeiset arvokkaat suomme

työ ja elinkeinotoimistojen osalta korkeasti koulutetut antavat aika usein voimakasta kritiikkiä sitä palvelua kohtaan jota he saavat ja tätä kritiikkiä tulee erityisesti siellä missä ei ole erikoistuneita korkeakouluneuvojia

työ ja elinkeinoministeriö yhteistyössä korkeasti koulutettujen ammattijärjestöjen kanssa pyrkii löytämään ratkaisuja siihen että palvelu korkeasti koulutetuille työttömille olisi mahdollisimman hyvää

olemme myös rahoittaneet erityisiä hankkeita joilla on pyritty houkuttelemaan korkeasti koulutettuja aloittamaan omaa kunnianhimoistakin yritystoimintaa

korkeasti koulutettujen osalta näyttää nyt siltä että vastavalmistuneet työllistyvät jo hieman paremmin kuin esimerkiksi vuosi sitten mutta niiden jotka ovat nyt olleet työttöminä jo jonkun aikaa tilanne on vaikea

ehkä sitten yleisestä työllisyyspolitiikasta suomen pärjäämisestä

toinen puoli on tietenkin se mistä äskeisessäkin keskustelussa puhuttiin että hallituksen talousarvio sisältää muun muassa uusiutuvan energian ohjauskeinojen paketissa paljon sellaista rahaa jolla toivottavasti pystymme synnyttämään uusia yritysideoita uutta työtä sellaista työtä joka sitten ratkaisisi monen nyt työtä vailla olevan tilanteen

oma puheenvuoroni ja omat toiveeni liikennevaliokunnalle käsittelevät ennen kaikkea kävelyä ja pyöräilyä kävelyn ja pyöräilyn edistämistä

se mikä on todella harmillista on se että näiden kulkumuotojen osuus kaikista tehdyistä matkoista näyttää suomessa yhä olevan laskussa siitä huolimatta että poliittinen tavoite on juuri päinvastainen eli se että kävelyn ja pyöräilyn osuus kaikista tehdyistä matkoista nousisi

työ ja elinkeinotoimistoista saamani palaute tämän vuoden aikana on ollut sen kaltaista että he itse ovat olleet aika tyytyväisiä määrärahojen tasoon

ja se huoli joka heillä on ollut on se saadaanko pitää myös ensi vuonna se määrä henkilökuntaa joka tänä vuonna on tekemässä näitä töitä

mutta joka tapauksessa osa yksityisautoilla tehtävistä matkoista olisi kaiken järjen mukaan tehtävissä myös polkupyörällä

pyöräilystä on paljon hyötyä

siitä on hyötyä ennen kaikkea ihmiselle itselleen koska se pitää ihmistä hyvässä kunnossa edistää ihmisen omaa terveyttä

myös kaupunkien kehittämisen ja hyvän kaupunkirakenteen näkökulmasta pyöräily on hyvä tapa liikkua koska se vie vähemmän tilaa kuin mitä autoilu vie

tässä selonteossa on tunnistettu ja tunnustettu kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ja otettu siihen kantaa mutta toivon että liikennevaliokunta perkaa tämän alueen vielä omalta osaltaan huolellisesti ja miettii sitä onko tässä selonteossa otettu nyt esiin kaikki tarpeelliset keinot kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi

pitkäaikaistyöttömyyden osalta sehän on kasvanut viimeisen vuoden aikana ja todennäköisesti tulee kasvamaan myös pitkälle ensi vuoteen koska työttömyys on kasvanut tätä ennen hyvin voimakkaasti

nyt kun rahasta on ehkä jonkin verran pulaa mikä tässäkin keskustelussa on tullut ilmi niin on hyvä muistaa että pyöräilyn edistämiseen vaadittavat investoinnit ovat usein paljon edullisempia kuin esimerkiksi vastaavat tieinvestoinnit

tietenkin yksi tapa puuttua siihen mitä tällä hetkellä ja myös ensi vuonna tehdään aktiivisesti on pyrkiä vähentämään edes niiden ihmisten määrää jotka ovat työttöminä yli kolme kuukautta eli mahdollisimman tehokas ja nopea palvelu työttömyyden alussa jotta ihmiset etsisivät ja löytäisivät työtä mahdollisimman nopeasti

erityisesti toivoisin että liikennevaliokunnassa käytäisiin läpi se olisiko tieliikennelakia syytä uudistaa pyöräilyn näkökulmasta nykyistä toimivammaksi eli että meillä olisi ihan lainsäädännössä pyöräilyn edistämisen kannalta paremmat normit niin että säännöt pyörällä liikkumiselle olisivat nykyistä selkeämmät

toinen tapa on se että tehostamme sitä millä tavalla ne kaikkein parhaat käytännöt työllistämisessä otetaan käyttöön

uskon itse voimakkaasti siihen että sellainen yhteiskunta joka pitää huolta vähemmistöjen oikeuksista ja yhdenvertaisuudesta on myös sille epämääräiselle enemmistölle paras mahdollinen yhteiskunta

ministeriössä tehdään tällä hetkellä välityömarkkinastrategiaa jossa yksi keskeisistä tarkoituksista on se että kartoitamme eri puolilta suomea kaikkein tehokkaimmat ja parhaimmat käytännöt vaikeasti työllistettävien osalta ja pyrimme sitten levittämään niitä

tällä hetkellähän on paljonkin epäselvyyttä tai ehkä eri koisiakin normeja siinä millä tavalla pyöräilijä saa liikenteessä itse asiassa lain mukaan käyttäytyä tai ajaa

meistä melkein jokainen taitaa kuulua johonkin vähemmistöön ainakin jossain vaiheessa omaa elämäänsä ja niissä tilanteissa nousee arvoon arvaamattomaan jos kohdellaan reilusti ja samalla tavalla kuin muita

ja tätä välityömarkkinastrategian työtä voidaan myös ensi vuonna hyödyntää jotta nämä määrärahat joita meillä on saadaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön

hän omassa vastauksessaan sanoi tulevansa toimimaan sen eteen että henkinen ilmapiiri pyöräilyn edistämiseksi olisi parempi investointien lisäksi en tiedä onko vapaata tulkintaa jos ajatellaan että tämä lainsäädännön uudistaminen voisi olla tätä henkistä ilmapiiriä

sitten yksi syy siihen minkä takia tällä hallituskaudella taantumasta ja kasvaneesta työttömyydestä huolimatta tullaan saavuttamaan korkeampi aktivointiaste kuin viime hallituskaudella on siinä että olemme ottaneet käyttöön mahdollisuuden omaehtoiseen koulutukseen

korkeasti koulutettujen osalta tämä on yksi niistä mahdollisuuksista joilla he voivat täydentää omaa koulutustaan jotkut voivat päättää opintonsa

selonteossa on otettu esiin se seikka että meillä on euroopassa paljon sellaisia kaupunkeja ja kaupunkiseutuja joissa pyöräily on paljon korkeammalla tasolla kuin missään meillä suomessa tällä hetkellä

olen ollut itse joka kerta kun tällaisia uudistuksia on säädetty hyvin iloinen siitä että poliittinen päätöksenteko on vienyt suomalaisen yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta eteenpäin

ehkä vielä kysymyksistä siihen että koulutuksen ennakoinnissahan eli siinä mitä osaamista työmarkkinoilla pitäisi olla me olemme tehneet opetusministeriön kanssa yhteistyötä tällaisessa ennakointihankkeessa jossa kansantalouden tasolla katsotaan sitä minne ainakin koulutusta tarvitaan

tällä hetkellähän suomessa oulu taitaa olla se kaupunki jossa pyöräily on kaikkein yleisintä mikä kertoo ainakin siitä että kovat ilmasto olosuhteet tai kylmät talvet eivät sinänsä ole este sille että ihmiset liikkuvat pyörällä

haluan ensin onnitella ympäristöministeriä ja koko hallitusta siitä että tänään on pitkän odotuksen jälkeen annettu esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi

ne ovat olleet myös tosi hienoja hetkiä kun ihmiset joita nämä lainsäädäntömuutokset ovat koskeneet ovat olleet iloisia siitä että lainsäätäjä on vaikuttanut heidän elämäänsä positiivisella tavalla

tätä normaalia työvoimapoliittista koulutusta jota koko ajan annetaan totta kai pyritään suuntaamaan nimenomaan niille aloille joilla on parhaat mahdollisuudet työllistyä

toivon itse että tässä talossa hyvin laajasti toivottavasti myös oppositio voi tulla mukaan siihen että on hyvä asia ja erinomainen asia että ympäristönsuojelun tasoa suomessa saadaan parannettua ja tämä laki on selkeä askel siihen suuntaan

kuitenkin kysymys on niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin yhdenvertaisesta oikeudenmukaisesta kohtelusta ei mistään erityisestä jota olisi annettu ihmisille erikseen

on myös selvää että pyöräily on sitä turvallisempaa ja helpompaa ihmisille mitä enemmän pyöräilijöitä on

olisin ministeriltä vielä kysynyt vähän tätä samaa asiaa on ehkä muissakin kysymyksissä sivuttu kun tietyt elinkeinoelämän järjestöt ovat vähän mielestäni valitettavallakin tavalla harrastaneet aika paljon pelottelua tämän luonnonarvopykälän kanssa jos ministeri voisi vielä hälventää niitä huolia

siksi tuntuu hyvältä että vaikka koko suomen tasolla tämä kehitys on mennyt siihen suuntaan että ihmiset pyöräilevät vähemmän niin helsingissä kuitenkin pyöräilyn kulkumuoto osuus viime vuosina on ollut selvässä nousussa mikä on myönteistä

eikö tässä pyritä samaan päämäärään kuin mihin on pyritty alueidenkäytön tavoitteissa ja myös soiden suojeluohjelman aloittamisessa että arvokkaat suot eivät tule turvetuotantoon

se olisi viesti kaikille niille ihmisille jotka tässä yhteiskunnassa kasvavat ja varttuvat että yhteiskunta suhtautuu yhdenvertaisesti ja aivan tavallisella tavalla ihmisiin riippumatta siitä ovatko he homoja vai heteroita

pääsiäislomalta palatessani pysähdyin pihtiputaalla ja siellä ruokapaikan ikkunasta vilahti vanhempi naishenkilö polkupyörän selässä ja jäin sitten miettimään että olikohan se myös myönteinen vastaesimerkki

joskus kun olen puhunut näistä asioista esittänyt poliittisia vaatimuksia niin kansalaisilta saa sellaista palautetta että onko tämä todella niin tärkeä teema että siihen pitää käyttää poliitikon aikaa

en tiedä itse ehkä toivoisin että tähän avioliittolakiasiaan ei tarvitsisi käyttää enää hirveästi aikaa vaan että lakivaliokunta tekisi oman työnsä ja sen jälkeen sitten tämä sali hyväksyisi tasa arvoisen avioliiton

itsestäni vaikuttaa siltä että olisi hyvä jos tämän lain vastustajat eivät käyttäisi tähän kysymykseen enää niin paljon poliittista energiaa

kuitenkin ehkä ne ratkaisevimmat askeleet tasa arvon osalta on tässä jo otettu joten ehkä sitten voisimme ottaa tämän viimeisenkin askeleen